perhehoito joko perhehoitokodissa tai sitten omaan kotiin annettuna soveltuu monelle muistisairautta sairastavalle vuorohoito ja sijaishoitopaikaksi hyvin jos perhehoitajalla siis on riittävät valmiudet muistisairautta sairastavan kohtaamiseen ja auttamiseen

päivähoidon ja varhaiskasvatuksen siirtäminen sosiaali ja terveysministeriöstä opetusministeriöön vaatii rinnalleen kehittämis ja tutkimustoimintaa sillä kyseessä on suuri kulttuurinen muutos ei pelkästään tekninen

hänen mukaansa huippupalkat ja huippuoptiot rapauttavat yhteiskuntamoraalia ja niiden sijaan tarvittaisiin oikeudenmukaisuutta yhteisöllisyyttä ja heikoimmasta lenkistä huolehtimista

sitten kun omaishoito ei enää onnistu jokaisella tulisi olla oikeus päästä hyvään hoitoon yhteisökotiin niin kuin täällä debatissa oli jo puhettakin

hän on muun muassa vaatinut että valtionyhtiöiden on luovuttava johdon lisäeläke eduista jotka eivät todellisuudessa palkitse hyvin tehdystä työstä vaan ovat ennestään suuren eläkkeen päälle tuleva lisäansio

tutkimuksen kautta kehittäminen takaisi pysyvien tulosten aikaansaamisen ja toisaalta tarvittavien korjaavien toimenpiteiden mahdollisimman aikaisen käynnistämisen

omaisena ja läheisenä oleminen ei kuitenkaan pääty tässäkään vaiheessa eli silloin kun sairastunut muuttaa sinne yhteisökotiin asumaan

jos ja kun yhteiskunnassa puhutaan talkoista niin kuin tänä päivänä puhutaan niin kaikkien tulee niihin osallistua ei ainoastaan työntekijöiden tai niin sanottujen tavallisten kansalaisten

arvoisa puhemies

nämä ovat käsittämättömiä summia kun joudumme samalla toteamaan ettei näillä hankkeilla ole saatu valtakunnallisesti vaikuttavia tuloksia hyvistä tavoitteista huolimatta

ammattihenkilöiden ja omaisten yhteistyöllä työtä tulisi jatkaa myös silloin koska yhteistyöllä on suuri merkitys hoidon onnistumiselle ja elämänlaadulle myös yhteisökodissa

lapsen kuulemisen ja aidosti kohtaamisen pitäisi olla ilman muuta keskiössä ja luonnollinen osa asioiden hoitamista lastensuojelutilanteissa mutta näin ei valitettavasti kuitenkaan tällä hetkellä ole

eihän sitä toki ole kielletty nytkään ja kyllähän sen pitäisi kuulua ammattieettiseen toimintaan ihan luonnostaan mutta monista eri syistä tämä ei siis toteudu

lasten seksuaalinen hyväksikäyttö on niin vakava asia että meidän pitäisi varmaan perata koko lainsäädäntömme tarkasti että sinne ei jäisi mitään muita porsaanreikiä tässä asiassa

hyväksikäytön ennaltaehkäisy on aina se ensisijainen toimenpide mutta olen kyllä myös huolissani hyväksikäytettyjen lasten terapiasta tällä hetkellä

hankkeita on vähennetty hankkeita ohjeistetaan enemmän jokaisella hankkeella on ministeriössä oma valvoja ja hankintamenettelyjen ohjeistusta on tarkennettu

on totuttu tekemään työtä pelkästään aikuisten kanssa ja tämä laki toivottavasti ohjaa omalta osaltaan tätä kulttuurin muutosta

hyväksikäyttö on aina hyvin traumaattinen asia ja jokaisella sen uhrilla pitäisi olla oikeus asianmukaiseen ja pitkäkestoiseen hoitoon ja terapiaan

arvoisa puhemies

olen toki huolissani myös lastensuojelutyössä toimivien ammattilaisten jaksamisesta tällä hetkellä sillä tutkimusten mukaan sosiaali ja terveydenhuollon henkilöstöä uuvuttaa tällä hetkellä eniten ammatti identiteetin ja todellisuuden välinen ristiriita

meillä on myös aikuisia joita on lapsena hyväksikäytetty ja jotka hyötyisivät terapiasta mutta näitä terapioita on liian vähän saatavilla

tärkeintä on ottaa opiksi tehdyistä virheistä

lastensuojelussa olevat työntekijät joutuvat koko ajan työskentelemään tämän ristiriidan keskellä ja tämä helposti uuvuttaa työntekijää ja uupunut työntekijä ei valitettavasti kykene auttamaan lasta eikä perhettä

eli kun puhutaan seksuaalisesta hyväksikäytöstä niin toki ennaltaehkäisy on aina se ensimmäinen toimenpide mutta valitettavasti tätä ilmiötä ei koskaan saada kitketyksi kokonaan pois ja sen takia meidän pitäisi kiinnittää huomiota myöskin enemmän tähän terapiaan

arvoisa puhemies

edustaja pekkarinen otti erittäin tärkeään asiaan kantaa eli jos on nuori jolla on esimerkiksi oppimisvaikeuksia tai muuten koulussa esimerkiksi itsetunto kadonnut niin hänen on hyvin vaikeaa lähteä mihinkään pitkäkestoisiin teoriaopintoihin

työllisyyden kannalta panostukset äkillisen rakennemuutoksen hoitamiseen ja esimerkiksi liikenneverkon parantamiseen ovat myös oikeita ja oikea aikaisia toimenpiteitä

minulla itselläni on hyviä kokemuksia niin sanotusta tuetusta oppisopimuksesta jossa nuorelle annetaan työelämävalmentaja ja tavallaan siellä työpaikalla ollaan sen nuoren kanssa mukana

yhteenvetona voidaankin todeta että kaikki työhyvinvointia lisäävät toimenpiteet vähentävät kestävyysvajetta ja myös pidentävät työuria

toisaalta tähän tuettuun oppisopimukseen voidaan liittää myös semmoinen opintomuoto että siellä suoritetaan vain osia tutkinnoista kerrallaan koska nuorella voi olla helpompi sitoutua ja motivoitua pariin opintokokonaisuuteen joita opiskellaan puolen vuoden aikana kuin siihen että suuntaus olisi kolme vuotta eteenpäin

ministeri tietää että omassa kunnassa on yksityinen pikku apteekki se ei ole mikään sivuapteekki

jos nämä apteekkimaksut pysyisivät sitten sellaisina etteivät ne nouse eivätkä laske niin siinä mielessä sitten jos näin on ymmärrän että myös näiden sivukulmilla olevien pikkuapteekkien toimeentulo tulee jatkumaan

meidän pitää olla hyvin varovaisia siinä ettei näitä asioita väärällä tavalla kytketä toisiinsa

toinen asia on epäinhimillinen työelämä eli ne suuret tuottavuuden vaatimukset siellä työelämässä saattavat aiheuttaa sen että vanhemmat eivät jaksa panostaa lapsiinsa niin paljon kuin pitäisi eli sitä työelämän inhimillistämistäkin pitäisi enemmän huomioida

arvoisa puhemies

riittävä määrä työssäoppimista on ammatillisessa koulutuksessa välttämätöntä

arvoisa puhemies

olen keskustellut paljon työnantajien kanssa jotka ovat kritisoineet nykyistä ammatillista koulutusta nimenomaan siitä että liian monella vastavalmistuneella nuorella on liian huonot työelämävalmiudet työelämätaidot

minulla on ollut mahdollisuus seurata pitkään työttömänä olleiden kansalaisraatitoimintaa jossa pitkäaikaistyöttömät arvioivat saamiaan palveluita

he totesivat ettei puhelimeen vastata nettisivut ovat hankalia käyttää ja henkilökohtaista tapaamisaikaa ei kerta kaikkiaan saa

arvoisa puhemies

mutta myös te toimistojen työntekijät viestivät samanlaista hätää

riittämätön liikunta ylipaino ja epäterveellinen ravitsemus ovat voimakkaasti yhteydessä toisiinsa ja tämän vuoksi tarkkojen lukujen laskeminen on vaikeaa

tämä työllistämistavoite on todella kovaa tässä hallitusohjelmassa ja sen takia siinä on myöskin kiusaus että lähdetään katsomaan vaan sitä määrällistä puolta se on tärkeä tavoite mutta sitten todella siihen työllistämisen ikään kuin laatuunkin pitäisi kiinnittää huomiota

nuoria ei saisi laittaa odottamaan sillä me tiedämme että neljän kuukauden toimettomuus johtaa nuorten syrjäytymisriskin kasvuun

meillä on erittäin paljon liikkuvia ihmisiä ja erittäin vähän liikkuvia ihmisiä ja samat erot tulevat näkyviin kaikissa ikäryhmissä

miten ministeriössä aiotaan tukea kuntia rakennuttamaan näitä välimuotoisia hoito ja asumispaikkoja ja toisaalta miten voidaan estää monikansallisia yrityksiä valtaamasta nykyistä enempää ikäihmisten hoito hoiva ja asumispalvelumarkkinoita

on nimittäin paljon ikäihmisiä jotka haluaisivat ulkoilla ja liikkua mutta eivät kuitenkaan pääse ulos koska eivät saa siihen tarvitsemaansa apua

eli kyllä osa pitkäaikaistyöttömistä on myöskin vaikeasti työllistettäviä mutta näitä vaikeasti työllistettäviä ovat erityisesti ne ihmiset jotka esimerkiksi ovat hetken siellä työssä sitten palaavat työttömyyteen sitten saavat taas jonkun pienen työpätkän ja palaavat työttömyyteen

arvoisa puhemies

tutkimusten mukaan siinä vaiheessa kun ikäihmisen ulkona liikkuminen loppuu kokonaan otetaan pitkä askel kohti laitoshoitoa

tämä pompottelu on varmasti sen ihmisen kannalta ja esimerkiksi nuoren ihmisen tulevaisuuden kannalta huono asia ja heidän tukemiseensa ja ikään kuin kiinni saamiseensa ja tähän pitäisi kiinnittää erityistä huomiota koska jos vuodesta toiseen on välillä töissä välillä poissa työstä ja sitten jos tuntuu koko ajan ettet saa sitä pysyvämpää työpaikkaa niin on hyvin suuri riski että se motivaatio työn tekemiseen heikkenee

arvoisa puhemies

isovanhempien ja lastenlasten tapaamisoikeuden estämiseen puuttumiseen on vielä huonommat juridiset mahdollisuudet kuin vanhempien tapaamisoikeuksiin ja toivon lämpimästi tätäkin asiaa nostettavan jatkossa keskustelussa esille sillä tiedän henkilökohtaisesti monia surullisia tarinoita isovanhempien ja lastenlasten lämpimien ja läheisten suhteiden katkeamisesta vanhempien avioerotilanteessa

kunnanvaltuutettuna koen että kuntayhtymän lähettämiä laskuja on joskus vaikea ymmärtää kun ei tiedä mitä siellä taustalla oikein on ja kuntayhtymän valtuustossa valtuutetut usein ottavat kuntayhtymän identiteetin itselleen

arvoisa herra puhemies

liian usein kansalaiset nimittäin tällä hetkellä kokevat etteivät he ole saaneet tarpeeksi selkeitä ja ymmärrettäviä perusteluja sille miksi heidän sosiaalivakuutusetuuksiaan koskeva hakemuksensa on hylätty

jos tavoitteenamme on laitoshoidon purkaminen on ikäihmisten ja muistisairautta sairastavien liikuntaan ja liikuntamahdollisuuksiin kiinnitettävä nykyistä enemmän huomiota ja tätä viestiä pitäisi viedä joka taholle

tarkoitan tällä sitä että kuntayhtymän valtuustossa on vaikeaa joskus ajatella asioita peruskunnan näkökulmasta ja siellä saatetaan tehdä päätöksiä esimerkiksi investoinneista jotka eivät peruskunnan tai peruspalvelujen kannalta ole järkeviä ja saattavat jopa viedä resursseja perustasolta pois

sosiaalietuusratkaisut liittyvät usein hakijan toimeentuloon ja terveyteen ja ovat henkilökohtaisella tasolla hyvin merkittäviä ja siksi perustelujen on oltava selkeitä ja ymmärrettäviä

vastuukuntamalli kääntää ajattelun takaisin tänne perustasolle ja kuntalaisten kokonaishyvinvointiin

tämä nykyinen tilanne ei toki ole kenenkään vika vaan kysymys on siitä että kuntayhtymämallissa päättäjät miettivät vain sosiaali ja terveydenhoitoa ja tällä hetkellä miettivät vain erikoishoitoa ja se on liian kapea alainen näkökulma

ja silloin kun tämä kielteinen päätös perustuu lääketieteellisiin seikkoihin perusteluihin on kirjattava mitkä seikat ovat vaikuttaneet tapauksen arviointiin ja mitä johtopäätöksiä niiden perusteella on tehty

tämä arvio auttaa lääketieteellisten perustelujen kirjoittamista ymmärrettävään muotoon sitten siihen varsinaiseen päätökseen jonka kansalainen saa itselleen

arvoisa puhemies

asumistuen tulorajoja on tarkoitus nostaa tasokorotusta vastaavasti joten peruspäivärahan ja työmarkkinatuen korotus ei vähennä sitten asumistukea

ja kyllä minä väitän että kaikilla näillä toimenpiteillä parannetaan merkittävästi monien heikoimmassa asemassa olevien kansalaisten tilannetta

totta on myös se että köyhyys eriarvoisuus ja syrjäytyminen ovat viime vuosina lisääntyneet maassamme niin paljon että nämäkään korjausliikkeet eivät kyllä riitä mutta kaikkea ei tässä taloudellisessa tilanteessa voi kerralla tehdä ja tulevaisuudessa on panostettava äitiys ja vanhempainpäivärahojen sairauspäivärahan ja kuntoutuspäivärahan korotuksiin jotta myöskin lapsiperheiden ja pitkäaikaissairaiden köyhyysriskiä ja jo olemassa olevaa köyhyyttä voidaan vähentää

arvoisa puhemies

edustaja lauslahti puhui siitä suuresta haasteesta minkä edessä olemme sekä täällä eduskunnassa että myöskin kunnissa

sydänäänten kuunteleminen korvien katsominen laboratoriotutkimusten analysoiminen ja niiden tulkinta onnistuvat jo tällä hetkellä etäyhteyksien kautta mutta näitä mahdollisuuksia ei vain käytetä

korotushan on sinällään kannatettava mutta korotuksen merkitys sulaa miinusmerkkiseksi kun otetaan huomioon hallituksen kaikki muut pienituloisiin kohdistuvat säästöt

indeksileikkaukset asiakasmaksujen korotukset lääke ja matkakorvausten leikkaukset lisäävät eläkeläisköyhyyttä ja pakottavat ihmiset toimeentulotuen asiakkaiksi

teknologia ei sosiaali ja terveydenhuollossa korvaa koskaan ihmistä mutta oikein käytettynä se antaa enemmän aikaa kohtaamiselle ja vuorovaikutukselle

puolison tulojen huomioon ottaminen työmarkkinatuen tarveharkinnassa ei mielestäni kuulu enää tähän päivään